valiokunta korostaa että vaikka henkilön terveydentila tai vammaisuus voi sinänsä estää osallistumisen esimerkiksi joihinkin opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ei tämä välttämättä merkitse sitä että henkilö olisi sopimaton opiskelemaan kyseistä alaa

valiokunta on täsmentänyt merkittävästi oikeutta saada opiskelijaa koskevia salassapidettäviä tietoja rajaamalla tietoihin oikeutettujen piiriä ja täsmentämällä muun muassa ne tehtävät tai tilanteet joissa tietoja saa antaa

mutta me olemme aina olleet vahvoja siinä että meillä tässä maassa on ollut yhteinen tahtotila yhteinen halu kehittää koulutustamme

kyse on aina tietoihin oikeutetun henkilön tehtävän kannalta välttämättömistä tiedoista

nyt sitä tahtotilaa pitää taas löytyä sillä tälläkin hetkellä taitaa tässä talossa olla ulkomaalaisia vieraita ihmettelemässä meidän koulutusjärjestelmäämme ja ihastelemassa sitä

oikeus tietojensaantiin on kytketty erityisesti opiskelijan oman terveyden ja turvallisuuden sekä oppilaitoksessa opiskelun yhteisen turvallisuuden varmistamiseen

valiokunta on tarkkaan selvittänyt ehdotusta rikoksesta epäillyn opiskeluoikeuden pidättämisestä esitutkinnan ja syytteen käsittelyn ajaksi

meidän ei ole tarvinnut joka neljäs vuosi vaalien jälkeen aloittaa tätä koulutuksen kehittämistä uudelleen niin kuin monissa muissa maissa on tapahtunut ja tapahtuu

perustuslakivaliokunnan lausunnossa hallituksen ehdotuksen on arvioitu olevan perustuslaissa turvatun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin kuuluvan syyttömyysolettaman vastainen

yksi keskeinen muutos hallituksen esitykseen verrattuna on että opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevat valitukset käsiteltäisiin yhdessä nimenomaan tätä tarkoitusta varten perustetussa asiantuntijoista koostuvassa opiskelijoiden oikeusturvalautakunnassa

tarkoituksena on taata opiskelijan oikeusturva ja yhtenäisen käytännön muodostuminen opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevissa päätöksissä

missä on nykyisin latoja oikolukija hissipoika tv luvan tarkastaja

valiokunta keskusteli siitä mikä olisi oikea keino tämän tarkoituksen saavuttamiseksi ja valitsi sen että päätökset tehdään paikallistasolla ja ensimmäinen muutoksenhakuelin olisi valtakunnallinen

toinen vaihtoehto olisi ollut valtakunnallinen päätöksentekoelin mutta siinä mallissa ilmeni ongelmia olisiko päätöksenteko riittävän nopeaa ja esiin nousi myös kysymys perustuslainmukaisuudesta

valiokunta ehdottaa lausumaa myös siitä että hallitus seuraa lainsäädännön toimivuutta ja vaikutuksia

kysyisin korvauksesta opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamista kuluista yliopistosairaaloille

erityisesti tulee seurata muodostuuko säädetyn oikeusturvalautakunnan avulla yhtenäinen käytäntö lainsäädännön soveltamisessa eri oppilaitoksissa ja korkeakouluissa siten että opiskelijoiden yhdenvertaisuus toteutuu

ne tulevat nyt tällä hetkellä sosiaali ja terveysministeriöstä

tämä on ollut lääketieteellisten tiedekuntien toive ja tämä voisi ratkaista monet arjen ongelmat mitä siellä nyt on

tällä hetkellä he joutuvat olemaan kahden rahoituskanavan ristipaineessa stmn ja okmn ja se voisi selvittää tätä tilannetta

tämän asian käsittely viimeisen viikon aikana valiokunnassa oli kovin monivaiheinen mutta sitä varmaan valiokunnan jäsenet voivat omalta kannaltaan myöskin valottaa myöhemmin tässä keskustelussa

on hyvä että laatusuositukset kotihoitoon tulevat mutta onko mietitty et tää on lystiä laki kiristäen mahdollisia nostoja lainsäädäntöön jos nämä laatusuositukset eivät tule toteutumaan

arvoisa puhemies

pääasiallinen esitys tässä on varmasti se että myöntämiskäytäntöä halutaan esittää muutettavaksi siten että opintotuki myönnettäisiin erikseen ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen ja sitten sen jälkeen vasta ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen

yhteenlaskettu enimmäistukiaika on kuitenkin tutkintojen yhteenlasketun laajuuden perusteella sama kuin nykyisinkin

valiokunta kävi paljon keskustelua siitä miten yliopistot ovat valmiita noudattamaan tätä opintotukilakia ja miten ne ovat valmiita muuttamaan opetuksensa siten että opinnot on mahdollista suorittaa tavoiteajassa

yliopistolla on myöskin muita käytäntöjä olemassa opintojen ohjaus ja juuri tämä opintojärjestelyjen koordinointi

näin ei suinkaan missään tapauksessa tulla tekemään

siis se että meillä on maksuton opetus esiopetuksesta lähtien on erittäin tärkeä kiveen hakattu periaate ja sitä ei muuteta muuksi

vielä halutaan määrittää myös asumislisäkuukausi tukikuukaudeksi mitä se nyt ei ole ollut ja opiskelijat ovat saattaneet jäädä opinnoissaan pelkälle asumistukilisälle eivätkä ole nostaneet opintotukea vaan ovat säästäneet sitä

mutta tämä ei mene hallitusoppositiorintaman mukaan mikä käsitys ihmisillä on lukukausimaksuista vaan kyllä se menee ihan niin että joka puolueessa on sekä puolesta että vastaan olevia

itse en ole koskaan tätä lukukausimaksua kannattanut ja vähän kynsin ja hampain nytkin sen tähän hyväksyn mutta onneksi se on monen lukon takana

kaiken kaikkiaan tämä esitys haluaa edistää opintojen suorittamista ja niistä suoriutumista tavoiteajassa

koulumatkatuen osalta tulee myös muutoksia siinä mielessä että ne opiskelijat jotka suorittavat ammatillista perustutkintoa näyttötutkintona tai pelastusalan tai vankeinhoitoalan ammatillista tutkintoa otetaan koulumatkatuen piiriin

kaiken kaikkiaan valiokunta kuitenkin totesi että jotta päätoiminen opiskelu olisi mahdollista niin välttämättä nämä esitykset eivät ole riittäviä vaan tätä opintotukijärjestelmää tulee jatkossakin kehittää

tällaisia asioita kehittämisen kohteita valiokunta löysi muun muassa opintorahan indeksisidonnaisuudesta huoltajakorotuksesta ja toisen asteen opintotuen kehittämisohjelmasta mutta totesi myös että näitä tulee kehittää asteittain valtiontaloudellisten edellytysten mukaisesti

en ihan nyt ymmärrä tätä demareiden antamaa vastalausetta tähän asiaan koska kun tätä vastalausetta lukee oikein tarkkaan niin eihän tähän jää mitään mistä olisi voinut vastalausetta tehdä

ennalta ehkäisevä työ on se ensimmäinen painopiste mikä on tämä juttu

tämä laki on vain se viimesijainen keino kun ei mikään muu konsti enää auta ja niitä harvoja kahta kolmea mahdollista tapausta varten vuodessa

kun nykyisellään ei ole sellaista lainsäädäntöä on tällaisia vaarallisia ihmisiä opiskelemassa alaa joka ei heille sovellu tai sitten on vaaraksi asiakkaille niin ei sellaista lainsäädäntö tällä hetkellä ei ole mitään tee

näin ollen lähtökohta on tässä hyvä ja sen ovat todenneet kaikki muut asiantuntijat stm valvira okm ja opiskelijajärjestöt sakkia lukuun ottamatta sakki oli ainut kaikki muut olivat toista mieltä

toiseksi tässä puhutaan siitä että pitäisi aina mahdollistaa opintojen jatkaminen

sitä en oikeasti ymmärrä mitä järkeä on siinä että opiskellaan alaa johon ei kerta kaikkiaan ole edellytyksiä

opiskelijan pitäisi nopeasti päästä sille oikealle alalle mikä hänelle sopii

no mehän puutuimme niihin ja korjasimme mitä perustuslakivaliokunta edellytti

täällä vastalauseessa sanotaan myöskin että kuitenkin opinto oikeus voitaisiin peruuttaa harkinnan mukaan ilman koeaikaa jos opiskelija on tuomittu rangaistuksiin ja sitten luetellaan ne rangaistukset

sitten julkisuudesta ja tietojensaantioikeudesta mikä on seuraava kohta täällä lukee että annettavia tietoja ei ole edelleenkään riittävästi rajoitettu joten sanamuodon mukaan opiskelijaterveydenhuollosta vastaavat voisivat antaa salassapitosäännösten estämättä tietoja runsaalle joukolle henkilöstöä

minkä takia tämä vastalause tehtiin ja minkä takia tässä vaaditaan hylkyä koska näyttää siltä että me olemme kyllä ihan yksimielisiä tässä jutussa

arvoisa puhemies

urpilaiselle haluan sanoa että tämä budjetti on nimenomaan sivistysbudjetti

yliopistoistahan tulee tämmöisiä itsenäisiä laitoksia

myöskin toimintaan tulee vuokriin tulee palkkojen nousuihin tulee perusopetukseen tulee

ammatillisia aloituspaikkoja systemaattisesti on lisätty ja lisätään mitä te ette tehneet silloin kun te olitte hallituksessa vaikka se tieto siitä että ammatillisia aloituspaikkoja on liian vähän oli olemassa

pitkiin aikoihin ei ole nostettu kunnan nuorisotyön yksikköhintoja eikä liikuntatyön yksikköhintoja ja nyt nekin nousevat

tämä on hieno sivistys ja kulttuurin muodin

mutta hän on pari vielä äänen enemmistö ikä tai vastus paavo raja

haluan kertoa ja sanoa vielä sen että tässä kulttuuripoliittisessa selonteossa käsitellään hyvin ohuelti maailmamme digitalisoitumista

maailma on muuttunut ja muuttuu hyvin nopeasti

youtube josta ei tiedetty mitään vielä muutama vuosi sitten on monelle nykyisin tärkein tiedon ja viihteen lähde

tänään pystymme tulostamaan kopion mona lisasta kotonamme huomenna voimme tulostaa pienen merenneidon omalle työpöydällemme

tietoverkot ja tietovarastot ovat kokonaan uusi löytöretkien manner

samalla tavalla kuin villi länsi asutettiin ja rauhoitettiin myös digitaalisen tiedon ja digitaalisten teosten käsittelylle tarvitaan pelisääntöjä

toiset haluavat estää kopioinnin kokonaan toiset haluavat kaiken tiedon ja taiteen vapaasti jaettavaksi kaikille ilmaiseksi tietenkin

kärjistyneimmin piraatit ovat antaneet ohjeeksi taiteilijoille

tämä osoittaa sen että reilut pelisäännöt ja toimivat tekijänoikeudet pitää saada nopeasti aikaiseksi niin että meillä jatkossakin on sitä kulttuuria ja sitä sisällöntuotantoa

englannissa saksassa tai japanissa tunnetaan hyvin niin apocalyptica him the rasmus kuin husky rescue

tällaisen perinteisemmän taiteen ja kulttuurin lisäksi suomalainen peliteollisuus on voimissaan

meidän maassamme kulttuurilla on suuri tulevaisuus

vanhustenhuollon kehittämistyö alkoi tanskassa siitä kun rahat loppuivat kesken ja oltiin tyytymättömiä hoidon tasoon

silloin kun rahaa on niukasti nousee luovuus esiin

koulutus on myös tärkein tekijä syrjäytymisen ehkäisyssä mikä on yksi painopisteistä hallituksella tällä kaudella

siksi opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen satsataan tulevina vuosina monin eri tavoin

yksi tärkeimmistä töistä on se että varhaiskasvatuksen hallinto siirretään opetus ja kulttuuriministeriöön ja uu si varhaiskasvatuslaki tehdään

perusopetuksen puolella ryhmäkokojen pienentämistä jatketaan aamu ja iltapäivätoimintaa lisätään kerhotoimintaa vakiinnutetaan opiskeluhuoltoa vahvistetaan kaikki tärkeitä asioita

yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on se että peruskoulun päättävistä nuorista joka ikinen saisi opiskelupaikan toiselta asteelta ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita uudistetaankin siitä syystä

suuret muutokset aloituspaikkamäärissä ovat kuitenkin osoittautuneet yleensä huonoiksi joten kannattaa olla viisas paikkojen vähentämismäärissä missä vähennyksiä tehdäänkin

tämä nykyinen ytv laki on ollut varsin hankala ja pulmallinen kehyskuntien näkövinkkelistä sillä joukkoliikenne jonka hoito on ytvlle yksi keskeisimpiä tehtäviä ei päätykään pääkaupunkiseudun rajoille vaan jatkuu siitä eteenpäin

oleellista kuitenkin on että katsotaan tässä oppilaitosverkon sopeuttamisessa se että opetuksen laadun täytyy parantua

muun muassa kirkkonummen kunta on kauan halunnut olla mukana jo ihan ytvn hallituksessa päätöksentekijänä eikä vaan niin että ytv toimisi pelkkänä yhteistyökumppanina eikä sitten olisi viranomainen

taideyliopistoa on kauan odotettu ja se saa myöskin hyvin suuren kannatuksen sibelius akatemian kuvataideakatemian ja teatterikorkeakoulun väen parissa

se olisi vaatinut siis lakimuutosta

silloin ei vielä oltu valmiita tähän mutta onneksi aika on muuttunut ja tämä hallituksen esitys on nyt saatu

ytv aiotaan lopettaa ja sen tilalle tehdä kaksi uutta kuntayhtymää joissa sitten kirkkonummi on halukas olemaan mukana

erityisen maininnan ansaitsee myöskin se että työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön satsataan edelleen enemmän kuin aikaisemmin

tosin todella haasteellista on se että yliopistoindeksi jäädytetään säästösyistä ensi vuodelle samoin okmn hallinnonalan valtionosuusindeksi

liikennekuntayhtymän perussopimuksen olemme kirkkonummen kunnassa hyväksyneet ja olemme keravan kaupungin kanssa yhteisellä hallituspaikalla

se on todella haasteellista yliopistoväelle ja toivotaan että päästään niin sanottuun normaaliin päiväjärjestykseen mahdollisimman pian

tieteen taiteen liikunnan ja nuorison siunaukseksi meillä on veikkausvoittovarat joiden tuottoa taas jaetaan jakosuhdelain mukaisesti ja on upeaa että meillä on tällainen mahdollisuus siihen

keskustelu on nyt päätynyt tähän ryhdytään pysyi kohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi selvityksen

olkirustyn sisällön piirimme mukaista että eduskunta yhtyi oli vanha ehdotukseen

arvoisa puhemies

keskityn tässä puheenvuorossani koulutus tiede ja kulttuuripolitiikkaan ja totean sen että tämä osio hallitusohjelmasta on erittäin hyvä

olen erittäin iloinen siitä että opetusministeri on täällä paikalla ja toivotan hänelle onnea uuteen tehtävään ja hyvää yhteistyötä sivistysvaliokunnan kanssa ja varmasti näin teemme

iloitsen siitä että varhaiskasvatus on nyt omana osionaan tässä hallitusohjelmassa siellä opetus ja kulttuuritoimen puolella

toivon että tässä tämä järjestys tehtäisiin sillä tavalla että ensin siirrettäisiin se hallinto sinne opetus ja kulttuuriministeriöön ja sitten vasta aloitettaisiin sen itse lainsäädännön tekeminen koska silloin voidaan asettaa ne reunaehdot sille laille mikä tässä on ajatuskin

muualla euroopassahan suomea ja tanskaa lukuun ottamatta varhaiskasvatus kuuluu sinne opetus ja kulttuuriministeriön alle

iloitsen siitä että perusopetusta vahvistetaan ja laatua parannetaan edelleenkin ryhmäkokoja pienennetään kerhotoimintaa edistetään aamu ja iltapäivätoimintaa lisätään laatukriteerien käyttöönottoa edistetään

nämä ovat kaikki niitä välttämättömiä toimenpiteitä joita pitää edelleenkin jatkaa kunnissa koska kunnat eivät ole kaikki vielä tätä ihan itsenäisesti tehneet

perusopetuksen tavoitteissa ja tuntijakouudistustyössä tehtiin valtava työ viime kaudella mutta valitettavasti sitä ei sitten saatu maaliin asti

on hyvä että se on taas täällä

toivonkin kun tehtiin se hyvä työ aikaisemmin että voitaisiin hyödyntää sitä pohjatyötä koska sen työn tavoitteista ja periaatteista ja uuden ajan kansalaisen taidoista mitä siellä käsiteltiin olivat kaikki yksimielisiä

ainoastaan tuli riitaa siitä otetaanko draama eri oppiaineeksi ja kuinka paljon on valinnaisuutta ja onko etiikkaa

toivon että se tulee uudeksi painopistealueeksi koska lukiot täytyy saada modernisoitua ajantasaistettua ja lukion vetovoimaa pitää kasvattaa

tähän asti on tehty työtä ammatillisen koulutuksen osalta ja sen vetovoima on kasvanut aivan huikeasti ja se toimii nyt positiivisena oravanpyöränä

toivon että lukioitten osalta päästäisiin tähän samaan ja siinä on meillä haastetta sen yleissivistävyyttä pitäisi vahvistaa

kun siellä sanotaan että edistetään taideyliopiston syntymistä niin toivon että ministeriössä kuitenkin voitaisiin sitä edistää tavalla tai toisella

aikaisemminhan kun viime kaudella tehtiin tämä yliopistouudistus esimerkiksi aalto yliopistoa ei siellä ollut mainittu mutta kuitenkin se saatiin tehtyä vaikka rahaakaan ei ollut